sen takia edustaja ja puhemies minä haluaisin kyllä sanoa pekkarinen myös teille sen että tässä vaikeassa tilanteessa yhden miljardin kuntatehtävien säästöt olisi voitu toteuttaa myös niin että me olisimme rapauttaneet kaiken koulutuspoliittisesti tärkeän

nyt on hyvä muistaa että viime hallituskaudellahan varhaiskasvatuslakia oltiin jo uudistamassa stmn pääluokan osana mutta siitä sitten luovuttiin koska ylimääräistä rahoitusta siihen ei saatu

sama ongelma on koetellut myös tätä hallitusta koska mittavat säästöt on tehty ja siltä osin olen esittänyt sekä kehysriihessä että nyt budjettiriihessä parannuksia joilla me voisimme tuoda entistä paremman varhaiskasvatuslain eduskunnan käsittelyyn

kyllä minun tietysti täytyy ihmetellä niin kuin olemme ihmetelleet jo sivistysjaostossakin sitä onko todella tämä nykyinen tilanne ministeriön ja ministerin tiedossa

meidän päivähoidon ryhmämme ovat liian suuria se on myönnettävä

olen itse kuitenkin valmistautunut siihen että varhaiskasvatuslaki tulee eduskuntaan ja budjettiriihessä käytiin myös läpi tämä varhaiskasvatuslain tilanne ja tätä arviota millä hintaluokalla ja arviolla me voimme tämän lain saattaa eduskunnan käsiteltäväksi tehdään parhaillaan

on kova juttu antaa ymmärtää että koulutuksesta tehtävät leikkaukset eivät ole suomalaisen koulutuspolitiikan tämänhetkinen isoin haaste

kuitenkin jokainen meistä tietää että joulukuun alkuun mennessä näiden kaikkien isojen lainsäädäntöhankkeiden pitää olla täällä eduskunnan käsittelyssä joten itse olen sitoutunut myös siihen aikatauluun

minusta kritisointi on paikallaan mutta paikallaan on erityisesti tulla sitten tekemään niitä muutoksia joista lähdetään hakemaan yhteistä kantaa

minusta tämä on todella iso arvovalinta miten meillä voi olla näin kun me tiedämme että oecd maiden innovatiivisuus ja kilpailukyky on tutkittu ja tosiasia on se että vain koulutuksella ja siihen satsaamalla tutkimukseen ja osaamiseen satsaamalla on saatu tuloksia aikaan

mutta kun kerran yksimielisyys on ollut eduskunnassa niin valtava siihen että näitä tehtäviä on myös opetusministeriön alalla niin kovasti niin nyt me vähennämme näitä tehtäviä

minusta se on aika iso ongelma että seuraavalla hallituskaudella tarvitaan yhtä lailla kaikkia silloisia eduskuntaryhmiä sitoutumaan pitkään tiekarttaan sekä kelpoisuuksien muutosten suhteen

se tarkoittaa sitä että kaikki järjestäjät eivät enää järjestä lukiokoulutusta eivätkä myöskään ammatillista koulutusta vaan sitä tehdään jatkossa enemmän yhdessä ja yhteisillä hartioilla

nyt minä kysyn vielä ministeri teiltä

tällä käsittelyssä olevalla lakipaketilla laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on tarkoitus kumota eun rakennustuoteasetuksen kanssa päällekkäinen kansallinen lainsäädäntö ja tarkistaa vielä sekin etteivät sen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien rakennustuotteiden kansalliset hyväksyntämenettelyt olisi epäselviä vaan laitettaisiin ne kuntoon

tiedän kuinka kipeä tämä uudistus on ja sitä käsitellään taas uudelleen tänäkin perjantaina sivistyspoliittisessa ministeriryhmässä ja heti kun nämä linjaukset on tehty käynnistämme ison laajapohjaisen kiertueen ympäri suomea jotta niitä hallituksen suuntaviivoja käsitellään ympäri suomea jotta tietopohjaa tulee

eli edustaja kiljunen se on hyvä kysymys me olemme tehneet sen minkä me olemme pystyneet meidän lainsäädäntömme puolella eli käytännössä sitten mennään tuonne sote puolelle eli käytännössä järjestämislain puolelle kun mennään yksityiskohtiin enkä voi ottaa toisten ministerien reviirillä kantaa mutta juuri näin tässä lukee eli kyllä me tulemme pitämään huolta siitä että käytännössä esitykseen sisältyy ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien asemaa vahvistava opiskelijakuntien automaatiojäsenyys ja tätä kautta sitten mahdollistetaan se että opiskelijaterveydenhuollon järjestämistapa on sama kuin yliopisto opiskelijoillakin ja se on tässä

mutta jotta tämä uudistus on toteutettavissa ensi vuoden pohjiin sen takia nämä säästölait tuodaan käsittelyyn nyt syksyllä ja tämä rakennepoliittinen uudistus tulee sitten kentällä hiukan paremmalla aikataululla jotta siihen voidaan varautua sen takia että muuten ensi vuonna säästettäisiin todennäköisesti opetusministeriön pääluokasta vielä sama summa lisää

tätä kautta tämä tuotehyväksyntälaki koskee rakennustuotteiden hyväksymistä silloin kun rakennustuote ei kuulu juuri tuon harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai jos rakennustuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia eli siis käytännössä tuote ei ole rakennustuoteasetuksen mukaisesti ce merkittävissä

siltä osin varhaiskasvatus on erittäin tehokasta myös taloudellisesti

siltä osin ajattelen että tuo kivelän toteama tilanne siitä että työryhmä on ollut varsin erimielinen kertoo siitä että yhteiskunnassa on monenlaisia intressejä ja meidän on suodatettava eduskunnassa niistä kaikista eri int resseistä sellainen kokonaisuus joka kantaa sitten tulevina vuosina

minun täytyy sanoa että varmasti yksi isoimpia asioita tämän syksyn puolella tulee olemaan se miten suomalaiset lukiot kantavat nämä säästöt jotka on jouduttu tekemään tällä hallituskaudella

mutta ei kestänyt kauaa kun on selvinnyt että tulee työnäytettä palkatonta työtä lisätään merkittävästi ja samaan aikaan myös opetusministerillä on oma puuha menossa koulutussopimuksesta

arvoisa puhemies

minulle jäi kyllä hiukan epäselväksi vielä mitä se tarkoitti että ei ole ollut tietoa että asetuksen tasolla tullaan heikentämään tätä haittaluokitusta tiettyjen vammaisryhmien osalta

ensinnäkin valmistaja voi osoittaa nyt että rakennustuote tarjoaa selkeästi olennaiset tekniset vaatimukset kolmella eri tavalla

työmarkkinajärjestöt ovat jo aikaisemmin todenneet että mitta tulee täyteen ja kun mitta tuli täyteen niin sen jälkeenkin vielä tämä hallitus tekee uusia ratkaisuja jotka vaarantavat kilpailukykysopimuksen

toinen näkökulma liittyy siihen että osa näistä toimista

jos olisikin kysymys samalla kertaa tehdyistä päätöksistä se olisi helppoa mutta kun tällä kertaa olimme aikaisemmin tämän talon sisällä kaikki eduskuntaryhmät yhdessä sopineet että kunnilla on liian paljon tehtäviä ja miljardi haluttiin vähentää kuntatehtäviä ja nyt oltiin siinä tilanteessa jo aikaisemmin että tehtiin linjaus siitä että meidän täytyy vähentää erityisesti isojen pääluokkien kohdalla haettiin tehtäviä joita voidaan vähentää

neljässä vuodessa voi opiskella jatkossa mutta minusta edustaja kataisen kysymys oli siinä hyvä että mitä se tarkoittaa käytännössä

ensimmäinen niistä on tyyppihyväksyntämenettely

kun sipilä kertoi että tässä on kysymys uudesta politiikasta että tämä on nyt sitä uutta politiikkaa niin kyllä minun täytyy sanoa että on hyvin vaikea ymmärtää tätä uutta politiikkaa

silloin tyyppihyväksyntämenettely säilyy ennallaan eli perustuu ympäristöministeriön antamiin eri rakennustuotetta koskeviin asetuksiin

tässä asetuksen luonnoksessa näyttää siltä että hallituspuolueiden kansanedustajat joko eivät ole tienneet että näin tulee tapahtumaan että asetuksen tasolla näitä haittaluokituksia heikennetään tai sitten he ovat katsoneet että se on ihan oikein

toisaalta valmistaja voi lähteä siitä että varmennustodistus korvaa aikaisemman varmennetun käyttöselosteen ja tarjoaa sitten tyyppihyväksyntää hallinnollisesti selkeästi kevyemmän menettelyn rakennustuotteiden hyväksymiselle

totean vielä tähän lopuksi että mäkisalo ropponen puhui hyvin tästä varhaiskasvatuksen suunnitelmallisuudesta ja myös siitä että kyllä olisi ollut aika iso juttu jos nämä vasu suunnitelmat jotka meillä ovat nykyään jo käytössä me olisimme purkaneet eduskuntatasolla jos näitä varhaiskasvatussuunnitelmia henkilökohtaisella tasolla ei tehtäisi koska monet vanhemmat ovat kokeneet niin kuin vehkaperä täällä aikaisemmin jo totesi että vanhemmille tulee myöskin se osallistava tapa sitten ottaa niihin kantaa

sellaisia summia ei saa kokoon perusopetuksesta vähentämällä ja kun ammattikorkeakoulut siirtyivät nyt valtiolle niin käytännössä sen vuoksi on vaikea vähentää valtion palveluista kun piti kuntatehtävistä karsia

en tiedä kummasta on ollut kysymys mutta minä itse kyllä näen niin että tämä on niin tärkeä asia että opposition vastalauseessa pitää korostaa sitä että tämän lain nojalla säädettävällä asetuksella joka ei ole siis eduskunnan työmaalla enää tämä haittaluokitus ei saa heikentää nykyisiä haittaluokituksia ja tämä on erittäin olennainen asia

minä kiitän siitä että edustajat peltonen ja elomaa kiinnittivät huomiota siihen että yksi tämän hetken koulutuksen isoimmista ongelmista on se että jos näitä ryhmäkokorahoja ei olisi saatu palautettua tähän budjettiin niin me olisimme erittäin vaikeassa tilanteessa ei vain siinä että meiltä puuttuisi satoja opettajia nykyvahvuudesta ensi vuonna vaan sen lisäksi meidän toinen ongelma olisi se että kunnille tulisi valtava kiusaus säästää koulutuksesta lomauttamalla opettajia siihen päälle

tämän lain nojalla annettavassa asetuksessa määritellään myös ne tuoteryhmät joille varmennustodistus voidaan myöntää

valitettavasti nämä eivät ole samasta kohtaa tehtäviä vähennyksiä mutta äiti sanoi itse myöskin sen kaikilta osin jää

se olisi ollut aika iso juttu jos olisi lähdetty siitä että niitä ei ollenkaan enää tehtäisi kun lähes kaikki suomen kunnat kuitenkin jonkinlaisen varhaiskasvatussuunnitelman tekevät vaikka ei niin suunnitelmallista kuin nyt tässä esityksessä on tarkoituksena tehdä

toisaalta on tarjolla vielä kolmas menettely eli valmistuksen laadunvalvonnan varmentamisessa laadunvalvonnan varmentaja varmentaa itse rakennustuotteen tuoteprosessin

täytyy sanoa että lopputulos on aina kompromissin osa ja siltä osin ajattelen näin että asioihin varmasti joudutaan vielä palaamaan tuolla ensi syksyn budjettiväännöissä koko tämän kokonaisuuden osalta

todella toivon että te harkitsette vielä myös hallituspuolueiden rintamassa miten tulette äänestämään kun tästä asiasta tullaan päättämään

kiitoksia ministerille ja riskittömän

minusta sitä kautta ryhmäkokorahojen säilyttäminen budjetissa on ollut tärkeätä ja siihen liittyy myös se että jotta tämä asia olisi todella vietävissä oikealle tolalle niin meidän pitäisi pystyä ryhmäkoosta säätämään myöskin jatkossa lailla

näin siis ympäristöministeriö valtuuttaa tyyppihyväksyntälaitokset ja hyväksyy toimielimet siis nämä hyväksytyt toimielimet ja laadunvalvonnan varmentajat

tämä siis johtaa siihen että tiettyjen haittaluokitusten luokat tulevat laskemaan ja tämä on nähtävissä siinä asetuksen luonnoksessa

kiitoksia että saan heti tässä vaiheessa vastata

on nyt hyvä kuitenkin vielä todeta eduskunnalle että meillä on todella avoimesti kierros vasta alussa siinä että kuuntelemme kuntia yhteistyössä metropolialueella mietitään mistä asioista ylikunnallista yhteistyötä pitää ruveta nyt vielä entisestään tiivistämään

arvoisa puhemies

silloin lähdetäänkin siitä että rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennustuotteen varmentamista rakennuspaikkakohtaisesti jos valmistaja ei ole esittänyt millään tavalla rakennustuotteen ominaisuuksia ja rakennusvalvontaviranomaisella on syytä epäillä että tuote ei täytä olennaisia teknisiä vaatimuksia

jolle perustuslakivaliokunnan on taval

meillä on paljon sellaisia haasteita joihin on nyt vain tartuttava ja näissä talkoissa pitää olla ison joukon kuntia mukana

minä pääsin ensimmäisellä kerralla aika pitkälle ennen kuin silloin puhemies heinäluoma huomautti että me vaihdoimme nämä kokouslistan asiat toisinpäin ja en valitettavasti ollut saanut tuota tietoa ja tiesin että se oli näin alun perin päätetty järjestys ja sitä oli sitten tänään vissiin vaihdettu

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä siis ehdotetaan vielä muutettavaksi kaiken tämän lisäksi pelastustoimen laitteista annettua lakia ja maankäyttö ja rakennuslakia sekä kumottavaksi liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annettu laki

se tarkoittaa sitä että kun edustaja heinonen otti esiin sen että me olimme tarpeeksi järkeviä kuunnellaksemme asiantuntijoiden arvioita siitä että oppivelvollisuudesta luovutaan niin valitettavasti näin ei käynyt vaan muut hallituspuolueet lähtivät siitä että tätä uudistusta ei toteuteta tällä hallituskaudella

että näin sitä mennään

minusta käsillä on nyt erittäin tärkeitä lakialoitteita jotka osoittavat sen että myöskin oppositiossa on selkeätä tahtoa kohdentaa menot oikein ja hankkia riittävä tulopohja näiden menojen kattamiseksi

sitä juuri tänään tässä ollaan tekemässä kun käsillä on nämä kahdeksan erilaista lakialoitetta jotka liittyvät joko pieni ja keskituloisten ostovoiman parantamiseen verotuksellisin ratkaisuin tai sitten selkeään veropohjan korottamiseen tietyissä asioissa

on hyvä muistaa että koko tuo metropolialue josta me puhumme kyllä ulottuu noin niin kuin yhdyskuntarakenteen mielessä tiedättekö aivan lohjalta porvooseen asti

nimittäin pidän sitä pöyristyttävänä että hallituspuolueiden kansanedustajat tekevät joko tiedostetusti tai tiedostamatta tämän tilanteen että uhka on suuri siihen että vammaisten etuudet tiettyjen ryhmien kohdalta tulevat heikkenemään

ei ole sekään kohtuutonta että me todella miettisimme mistä tämä valtiontaloutta uhkaava kova musta aukko jolle ei ole verotuksellista katetta katettaisiin

eli vaikka rahoitus on euromääräisesti pieni osa koko tätä isoa pottia niin kyllä sillä tavoitellaan hyvin tiivistä yhteistyötä eri sektorirajojen yli jotta saamme kerätä mahdollisimman laajan osaamisen meidän isänmaamme hyväksi

toivonkin nyt että nämä asiat eivät sitten jää unholaan vaan otetaan opposition esittämä taloudenhallintaan liittyvä tuki myöskin huomioon

tässä meillä nyt on esityksiä siitä miten aukkoja kitketään

eli siltä osin kyllä nämä suuret haasteet ovat meillä fokuksessa ja yhä monimutkaisemmiksi käyvät kysymykset ovat niitä joista myöskin poliittisessa päätöksenteossa pitää saada tutkimuksellista tukea ja siksi sitten tällainen ongelmakeskeinen ja pitkäjänteinen strateginen tutkimus on myöskin tärkeää ottaa yhteiskuntaa palvelevaan käyttöön eli saataisiin yhä enemmän oikeaa tietoa valtavan visaisista ongelmistamme

totean nyt vielä kerran alkuun että sekä lähetekeskustelussa että tässä keskustelussa sosialidemokraattien kanta on ollut muuttumaton

ja näin sitten syntyy strateginen tutkimuksen rahoitus ja se kanavoidaan suomen akatemian yhteyteen jonne perustetaan strategisen tutkimuksen neuvosto ja käytännössä tämä uusi neuvosto tulee sitten tätä rahoitusta hallinnoimaan

se kanta on se että meidän pitää jossakin vaiheessa lähettää viesti sekä hallitukselle että afgaaneille siitä että joukkojen kotiuttamisen aikataulusta suomessakin päätetään

lähdetään liikkeelle siitä että myös muita päätöksiä tehdään tämän lakiesityksen pohjalta eli saimme myöskin palautetta

tämä kansainvälinen arviointiryhmä joka sitten suomen akatemiaa arvioi otti muutamiin asioihin kantaa ja tehdään myöskin nämä muutokset samassa yh teydessä tähän lakiin

nimittäin kun meille tulee nyt tämä kokonaisvaltainen kriisinhallinnan konsepti jota afganistanissa kokeillaan niin se tietenkin tarvitsee paukkuja tuekseen

ensinnäkin tulemme vakiinnuttamaan jo nyt olemassa olevan kansallisen ja kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin suunnittelun ja toiminnan

arvoisa puhemies

laki meillä on olemassa jo tälläkin hetkellä porukka joka tätä tekee mutta pannaan se nyt lain tasolle ja muutetaan sanan loppuun sitten komitea

on vallan erikoista että terveydenhuolto halutaan tietoisesti ja tarkoituksellisesti jättää markkinavoimien armoille samaan aikaan kun julkista terveydenhuoltoa ei haluta kehittää

hän istuisi sellaisella pallilla josta tulisi tukea tähän kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan konseptiin

se tiehän on jo käyty loppuun

me olemme itse päässeet vaikuttamaan vuosien saatossa siihen minkälainen ce hyväksyntäprosessi eu alueella otetaan käyttöön

hallituksen esityksessä työnantaja ja muu yhteisötilaaja saisi oikeuden tarkkailla ja käsitellä työntekijöiden sähköpostiliikenteen tunnistamistietoja epäillessään että työntekijä on paljastanut tai aikoo paljastaa yrityssalaisuuksia sähköpostissa

mistään muusta ei tunnu olevan kyse kuin periaatteellisesta arvovalinnasta jossa julkista terveydenhuoltoa halutaan muuttaa yksityiseksi

lisätään myöskin suomen akatemian hallituksen ulkopuolisten jäsenten määrää tehdään pääjohtajasta hallituksen jäsenen sijasta hallituksen esittelijä ja pidetään porukka vielä pöydässä niin että tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat vaikka eivät olisikaan enää hallituksen jäseniä saisivat kuitenkin läsnäolo ja puheoikeuden hallituksen kokouksiin

käsillä olevassa lakiesityksessä ja asianomaisen valiokunnan mietinnössä ei ole tunnettu riittävästi huolta sen arvioimisesta riittävätkö kuntien resurssit käytännössä uusien yksityisten palveluiden järjestämiseen

laki koskee lisäksi kaikkea ip pohjaista liikennettä kuten nettipuheluita ja pikaviestipalveluja mikä laajentaa sen soveltamisaluetta

niin tärkeää kuin yrityssalaisuuksien ja tietoturvallisuuden säilyttäminen onkin ei lakiesitys lukuisten epäselvyyksien vuoksi vastaa sille asetettuun tarpeeseen vaarantamatta yhteisöverkon käyttäjien perusoikeuksia

minusta on kuitenkin ollut tärkeää että meillä on myös kansallista menettelyä koska silloin se kynnys lähteä pienyrittäjänä hakemaan tällaista ce merkittyä ikään kuin hyväksyntää on tietenkin valtavan paljon korkeammalla

yritysten lisäksi sähköpostiliikenteen tarkkailuoikeus annettaisiin tietyissä tilanteissa jopa yliopistoille virastoille kirjastoille ja jopa taloyhtiöille joilla on oma viestintäverkko

arvoisa puhemies

lähtökohta tietysti meillä on ollut se mitä teemme niille tuotteille jotka eivät tavallaan kuulu tämän harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan ja sitä kautta myöskään rakennustuotteille ei ole eurooppalaista teknistä arviointia tehty eli annettu sitä ce merkintää

olen tietysti pahoillani meillä on niin valtavasti asiaa ja tärkeitä asioita mutta toimitaan nyt niin kuin nämä etukäteen annetut aikataulut antavat myöden ja on tärkeää tietysti että pääsemme kertomaan myös viestintäministeriön asioista

on järjenvastaista olettaa että kaikkialla suomessa kunnat pystyisivät edistämään samalla lailla yksityisen tarjonnan kehittymistä määrittelemällä palvelusetelit tulosidonnaiseksi tarpeen mukaan

näin ollen tällaisten yhteisötilaajien oikeudet laajenisivat nykyisiä poliisinkin oikeuksia laajemmiksi kun edes nykylainsäädännön mukaan poliisikaan ei saa tarkkailla tunnistetietoja ilman oikeuden myöntämää lupaa

haasteena tulee olemaan miten julkisen terveydenhuollon käy kun valtionosuudet eivät tällä hallituskaudella juuri nouse ja samaan aikaan yksityiselle sektorille menevien palvelumaksujen rahoitus on löydettävä samasta menokehyksestä josta julkinenkin järjestelmä rahoitetaan

valitettavasti siis lakiesityksessä ei ole eroteltu kunnolla poliisin ja yksityisten tahojen toimintavaltuuksia

nyt nämä olemassa olevat ja eun direktiivin vaatimat toimet ovat keskenään hiukan päällekkäisiä ja tätä kautta kansallista lainsäädäntöä tarkistetaan tässä ehdotuksessa

jatkossa voi kuitenkin käydä niin että monissa yhteisöverkoissa ehkä jopa taloyhtiöissäkin isoveli todellakin valvoo ja poliisiakin suuremmin valtuuksin

itse olen pitänyt hyvin tärkeänä että me emme voi laskea vain yhden tai ehkä edes kahden menettelyn varaan vaan meidän täytyy tarjota erilaisille tuotteille ja erilaisille toimijoille hyvin laaja kirjo siitä mikä sopii heidän tuotteensa hyväksyttämiseen kaikkein parhaiten

asiakas potilaan mahdollisuudet tehdä kompetentteja valintoja terveysmarkkinoilla riippuvat nyt pitkälti siitä missä hän asuu

toiseksi ei ole ollenkaan selvää että tällä lakiesityksellä edesautettaisiin yrityssalaisuuksien suojelua todellisuudessa

vapaus valita eri tuottajien ja hintalaatu suhteiden erojen välillä riippuu asuinpaikan lisäksi myös hänen henkilökohtaisesta taloudellisesta tilanteestaan taustastaan ja terveyden ja toimintakyvyn tarjoamista mahdollisuuksista

arvoisa puhemies

toisaalta käydään myöskin kuluttajien kannalta tätä keskustelua ja sellainen ajattelu että meillä voisi olla tällaiset asiat jatkossa hoitamatta ei tässä maailmassa herätä kovin paljon luottamusta rakentamisen laatuun

esimerkiksi keskusrikospoliisin antamien tietojen mukaan kaikissa sen tutkimissa tapauksissa yrityssalaisuustiedot kopioitiin ja vietiin fyysisesti ulos yrityksestä

samaan asiaan myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota edellyttäessään että ennen tunnistetietojen penkomista on varmistettava ettei yrityssalaisuuksia voida viedä toisenlaisin keinoin yrityksestä ulos